mielestäni niissä pitäisi päästä niin pitkälle että koska tulevat hallitusneuvottelut taas lähestyvät on siellä sitten minkä värinen porukka tahansa niitä neuvotteluja käymässä niin olisi mahdollista ja on välttämätöntä tehdä päätöksiä siitä miten sukupolvenvaihdosasian kanssa edetään

tämä inarin kysymys

perustuslakivaliokunta ja maa ja metsätalousvaliokunta käsittelivät sitä perusteellisesti perustuu laskentaan

on selvää että nyt tässä tilanteessa varsinkin kun viitataan tähän soidensuojeluohjelmaan niiden soiden osalta jotka ovat näissä suunnitelmissa menee jonkin verran aikaa että nämä tilanteet selkiytyvät

jos se on oleellisesti parantunut niin tuolta alueelta olevien henkilöiden turvapaikkapäätökset otetaan uudelleen käsittelyyn henkilökohtaisesti koska jokainen käsitellään henkilökohtaisesti ja jos tilanne sen sallii niin heidät silloin voidaan palauttaa kotimaahansa

jatkossa tämä aika tulee lyhenemään kun tämä mylly alkaa jauhaa ja saadaan nopeammassa tahdissa näitä päätöksiä tehtyä

kuulitte varmasti kun ministeri virkkunen kertoi että tämä uudistus ei tule perustumaan pakkoon

en ole tämän asian paras asiantuntija ja luotan siinä siihen näkemykseen mikä perustuslakivaliokunnasta on tullut ja miten valiokunnat sitä asiaa ovat arvioineet

toisaalta eun etelärajalla olevien valtioiden unkarin italian kreikan alueille voitaisiin perustaa eun lipun alla toimivia vastaanottokeskuksia joissa ihmiset otettaisiin vastaan ja joista he tietäisivät että sinne voi hakeutua ja heidän asiaansa tutkittaisiin siellä

voiko tätä sen selvemmin sanoa

se on ihan keskeisiä asioita siinä että me saamme tätä metsäpolitiikkaamme ja biotalouttamme edistettyä siinä mittakaavassa kuin mahdollisuudet näyttävät

on hyvin tärkeää että ely keskukset ja te keskus ja koko työvoimahallinto panostavat erityisesti näihin yrityksiin ja olisin vielä kysynyt tarkemmin ministeriltä

oppositio kritisoi myös kuntien valtionosuuksiin kohdistuvia leikkauksia

sitten viimeiseksi vielä haluaisin sanoa sen että kun me puhumme suomalaisen ruoan pöytään saamisesta ja ravintoloihin saamisesta kouluihin saamisesta niin kyllä siihen tietenkin tarvitaan ensinnäkin ne vahvat kalakannat että on mitä kalastaa

tämä investointien suuruusluokka on niin valtava mitä metsäteollisuus tällä hetkellä suunnittelee että se pelkästään takaa sen että bioenergiaa myöskin tuotetaan

minkä tyyppisiä toimenpiteitä ja tukia voidaan suunnata työvoimahallinnon ja nimenomaan ely keskuksen te keskuksen kautta näille verkostoyrityksille uusien innovaatioiden keksimiseksi ja kehittämiseksi ja uusien asiakkaiden löytämiseksi

tässä taloudellisessa tilanteessa jossa tänään olemme leikkaukset ja veronkorotukset ovat välttämättömiä ja ne kirpaisevat kaikkia ja kaikkialla

bioenergiaksi käytettävää raaka ainetta käytetään tulevaisuudessa paljon enemmän kuin tänään koska tiedetään että metsäteollisuuden sivutuotteet muodostavat ison osan meidän bioenergiatuotannostamme

sen jälkeen tarvitaan suunnitelmallisesti se miten niitä lupia sille ammatilliselle kalastukselle voidaan myöntää ja siis lähtökohta on se että paikallisesti katsotaan ne mahdollisuudet mutta viranomaisella on sitten toivottavasti hyvin kehittyvän prosessin myötä mahdollisuus lupa antaa

peräänkuuluttaisin siis myös oppositiolta pelottelun sijaan realismia ja vastuullisuutta tähän keskusteluun

edelleen koska vapaavuori ei ole paikalla korostan sitä että tässä on niin monen eri intressitahon näkökulmat ja työ ja elinkeinoministe riön joka ennen kaikkea vastaa suomalaisesta työllisyydestä pitää katsoa vastuullisesti kokonaisuutta arvioida sitä miten me tuemme parhaalla tavalla työpaikkojen syntyä suomeen ja sitä kautta suomen hyvinvoinnin turvaamista

esimerkiksi itämerellä silakkakanta on tällä hetkellä niin vahva että koska venäjän vientikieltojen myötä troolit eivät tahdo lähteä merelle on uhka että silakkakanta kasvaa niin vahvaksi että se kääpiöityy

sisäministeri on sitä mieltä mitä hallitus päättää yhdessä olla

kuntauudistus toteutetaan sen vuoksi että tämä olisi mahdollista myös pidemmällä aikavälillä

se selviää perjantaina eu ministerivaliokunnassa

oleellisinta on se kun me katsomme eurooppalaisia ratkaisuja että niiden pitää tuoda selkeitä vastauksia siihen miten me voimme auttaa ihmisiä lähtömaissa

minusta tässä on haettu ratkaisua jossa kirkko pistetään keskelle kylää pitää sisällään ongelmia kuten aikaisemmin totesin ja niiden kanssa erityisesti siellä puun juurella on haasteita

ja on aivan selvää että näihin pysyviin ongelmiin pitää löytää kestäviä ratkaisuja

kiitos

tähän strategiaprosessiin otetaan mukaan laajasti koko yhteiskunta myöskin järjestöt ja myöskin elinkeinoelämä muut ministeriöt ja hallinnonalat

haluamme katsoa tätä sitten tästä eteenpäin laajana prosessina

siltä pohjalta lähdetään tekemään töitä ja katsomme miten me laajapohjaisesti laaja alaisesti pystymme vahvistamaan suomen turvallisuutta yhteiskuntana

siihen tulee kuulumaan hyvät palvelut kolmannen sektorin rooli ja niin edelleen eli hyvin laajapohjaisesti tehdään

sen haluan vielä todeta kun edustaja räsänen totesi että tämä on karua luettavaa että minusta tässä asiassa tämä tosiasioiden etsiminen ja tunnustaminen on viisauden alku

arvoisa rouva puhemies

tämä sj on yksityinen ruotsalainen yhtiö joka on ilmoittanut että he ottavat turvapaikanhakijat kyytiin ja vielä veloituksetta

siitä meidän on hyvä lähteä yhdessä rakentamaan sitten turvallista suomea sen mukaisesti mitä hallitusohjelmassa lukee että tavoitteena on että suomi on tulevaisuudessakin maailman turvallisin maa

me olemme olleet yhteydessä ruotsiin sekä tästä kysymyksestä tähän yhtiöön liittyen että laajemminkin siitä että ruotsi on läpikulkureitti ihmisille jotka hakeutuvat tällä hetkellä suomeen

meillä on täysi valmius ja tilannekuva siitä mikä on itärajan tilanne

sitä on seurattu koko ajan

nyt ne venyvät väliaikaisesti kun on tullut niin paljon tulijoita yli puoleen vuoteen valitettavasti mutta hyvin nopealla tahdilla me pyrimme siihen että päästään kevään aikana kolmeen kuukauteen ja sitten vielä parempaan kuin tänä päivänä eli jopa sinne kuukauden kahden käsittelyaikoihin

muun muassa ruotsista tulevat laivat vaativat tänä päivänä ja me olemme varmistaneet sen henkilöllisyyspaperit ihmisiltä joten se reitti meren yli ei ole niin haluttu joten virta suuntautuu pohjoisen kautta suomeen

kiitos erinomaisen yhteistyön suomalaisten rajaviranomaisten ja venäläisten rajaviranomaisten kanssa vuosien pitkäaikaisen yhteistyön ansiosta määrät suomeen ovat olleet todella alhaisia

tässä takana on selkeästi osoitettavaa järjestettyä toimintaa ja tämä on yksi ilmiö että tämä ruotsin rautatieyhtiö on tehnyt tämän ilmeisesti jollain tavalla hallitakseen omasta mielestään tilannetta

nyt kieltämättä kuten edustaja totesi on ollut tämmöistä niin sanottua tihkumista muutama per päivä joka otetaan erittäin vakavasti

siksi me olemme tiivistäneet yhteydenpitoa venäjän rajaviranomaisiin jotta hyvä vakaa tilanne säilyisi myöskin pohjoisessa

ja tässäkin meidän täytyy hakea uusia tapoja miettiä miten me saisimme henkilöt joilla monella on hyvin alhainen koulutus ei kielitaitoa kuitenkin työmarkkinoille ja työllistettyä

mutta me olemme olleet jatkuvassa yhteydessä niin ruotsin viranomaisiin poliisin toimesta kuin maahanmuuttoviranomaisiin ja yritämme löytää yhdessä näihin ratkaisuja

ei voi olla niin myöskään ruotsissa joka myöskin on eun jäsen dublin maa schengen maa että heillä ulkomaalaisvalvonta ei toimisi sillä tavalla kuin yhdessä on sovittu

me selvitämme ja tarkkailemme tätä tilannetta koko ajan ja olemme yhteydessä venäjän rajaviranomaisiin mutta valmistaudumme myöskin siihen että jos tulisi äkillinen laajempi maahanmuutto sitä kautta niin miten me siihen pystymme silloin vastaamaan

me keskustelemme näistä ja varmasti tapaan myöskin kollegani ruotsin ministerin maanantain neuvostossa ja koetamme löytää hyvän yhteistyön näissä asioissa

siinä täytyy antaa nyt ensinnäkin kiitos kunnille siitä että on löytynyt yhteistyötä mutta on selvää että kun tätä on jouduttu tekemään paineen alla niin vastaanottokeskuksia on perustettu sellaisiinkin paikkoihin että ne eivät joko toiminnallisesti turvallisuuden näkökulmasta tai taloudellisesti ole järkeviä ja sen tähden me olemme nyt käyneet läpi koko vastaanottokeskusverkon tästä näkökulmasta

tämä asedirektiivi oli esillä sisä ja oikeusministereiden neuvostossa viime viikolla osana eun terrorisminvastaista pakettia

ja kun eurooppalaiset maat ja naapurimaamme jopa ruotsi toimivat tiukentamalla omia turv apaikkajärjestelmiään meidän oli toimittava samalla tavalla

nyt meillä on tavoite se että tiistaina järjestelykeskus aloittaa torniossa ja samaan aikaan itse asiassa viikonlopun aikana aloitetaan tehostettu ulkomaalaisvalvonta alueella

ja nyt kun meillä on paine jonkun verran ja aika paljonkin helpottanut maahan tulevista uusista turvapaikanhakijoista meillä on enemmän pelivaraa käydä keskustelua aina uusia perustettaessa myöskin kuntien kanssa

me jouduimme punnitsemaan humanismin ja pragmatismin välillä ja koska meidän järjestelmämme ja sen kestävyys oli koetuksella me jouduimme valitsemaan sen tiukentamisen linjan

tässä yhteydessä asedirektiiviä sinänsä tuetaan mutta tähän yhteen kyseiseen kohtaan josta ministeri niinistö ansiokkaasti puhui jätin suomen nimissä varauksen eli me haluamme tästä maanpuolustuksellisesta näkökulmasta joka on meille tärkeä vielä jatkovalmistelussa löytää suomelle poikkeuksen jolla tämä tärkeä reserviläistoiminta ja reserviläisaseena käytetty kivääri voidaan jatkossakin pitää meidän valikoimassamme

me pyrimme tällä siihen että nykyinen hallitsematon tilanne jossa turvapaikanhakijoita suomeen tulee ja he hajaantuvat eri puolille ja hakevat turvapaikkaa saadaan hallintaan

rajan läheisyydessä raja alueella viranomaiset ottavat haltuun ne ihmiset jotka tulevat luvatta suomen alueelle ja ohjaavat heidät järjestelykeskukseen jossa heillä on velvollisuus olla niin kauan tai itse asiassa maksimissaan seitsemän vuorokautta että heidän asiansa käsitellään ja heidät joko ohjataan vastaanottokeskuksiin tai käännytetään mikäli se on mahdollista

heidän auttamisensa heidän asiansa käsittely on nyt oleellista ja siksi meillä täytyy olla tämä kokonaistilanne hallinnassa siksi puolustaa edelleen paikkaansa se että me teemme niitä ikäviäkin päätöksiä ja tiukennamme meidän järjestelmäämme

koko tähän asedirektiivin säätämiseen euroopassa liittyy vahvasti se ilmapiiri joka euroopassa pariisin iskujen jälkeen vallitsee

kyllä olen ehdottomasti samaa mieltä siihen politiikkaan meidän pitää tähdätä mutta niin kauan kuin maahan tullaan hallitsemattomasti ja eurooppaan tullaan hallitsemattomasti me emme pääse siihen tilanteeseen

vistbackan puheenvuoroon ajattelin ihan tarkentaa että en ainakaan itse tarkoittanut sitä että uistelulla meidän kalakantamme vähenemään olisi saatu tai että se olisi se syy

uskon että verkkokalastus on varmasti yksi syy mutta erityisesti saaristomerellä turun seudulla epäilen että suuri syy on veden laadussa ja tässäkin asiassa halusin nostaa keskusteluun myöskin sen että me todella ponnistelemme itämeren tilan parantamiseksi ja erityisesti saaristomeren joka voi todella huonosti tällä hetkellä koska sillä on dramaattiset vaikutukset kalakantaan nyt ja tulevaisuudessa millaisessa kunnossa meidän vesi siellä on

euroopan unionin lainsäädäntö määrittelee hyvin pitkälle sen mikä on se ympäristö jossa suomi toimii millainen paine meidän rajoillamme on ja miten turvapaikkajärjestelmä ja sen päätöksentekoprosessit toimivat miten eurooppalainen rajavalvonta toimii miten palautuspolitiikka toimii kuinka tehokkaasti otetaan kiinni kolmansissa maissa oleviin kriiseihin ja pakolaisuuden ongelmiin

mutta on niin kuten edustaja hemmilä sanoi että nämä vaikutukset vientikiellosta heijastuvat laajasti koko meidän maatalouden sektoriin ja siksi meidän täytyy jatkossa nyt seurata hyvin tarkkaan miten tämä kriisi vaikuttaa

mitä tulee näihin kertymiin niin väitän että se että maksaminen on helppoa ja yksinkertaista ja joustavaa niin se edesauttaa sitä että kalastuksenhoitomaksuja kertyy

tietenkin pitää tehdä kaikki jotta itse kriisi eli ukrainassa ongelmat ratkeaa ja päästäisiin näistä koko mokomista pakotteista eroon

arvoisa puhemies

sen uudistuksen tarkoitus on saada järjestelmä toimimaan jotta voimme keskittyä niihin ihmisiin jotka ovat sen suurimman avun tarpeessa ja jotta voimme kehittää laillisia ja turvallisia maahantuloväyliä eurooppaan

nyt oikeastaan toimitaan kahdella suunnalla

aikanaan kun meillä oli vanha järjestelmä silloin vesialueiden omistajilla oli suuri intressi valvoa ja kun he ovat tämän intressinsä menettäneet niin valvontaa ei käytännössä suoriteta

mutta tärkeää on ymmärtää se että vaikka meillä olisi ruotsin rajalla pohjoisessa sisärajatarkastus schengenin mukaisesti se ei luultavasti yhtään vähennä turvapaikanhakijoita koska samalla tavalla turvapaikkaa hakeva tai sitä haluava suomessa voi marssia rajavartijan luo ja pyytää turvapaikkaa

ja jos me täällä lain säädämme ja me tiedämme että kalastuksesta pitää maksaa kantaa kortensa kekoon niin minusta silloin meidän pitäisi myöskin ja ministeriössä miettiä sitä miten valvontaa voidaan tehostaa jotta ne jotka kalastavat myöskin osallistuvat talkoisiin

sen lisäksi meillä on jatkuva neuvottelu euroopan unionin suuntaan jolta me toivomme ja meillä on mielestäni täysi oikeus edellyttää tukitoimia suomalaisille tuottajille jotka eivät ole tämän kriisin aiheuttajia

tosin tällä schengen rajatarkastuksella voisi olla esimerkiksi lieveilmiöihin liittyvää ehkäisevää vaikutusta

sen direktiivin valmistelun yhteydessä on jo pystytty vaikuttamaan siihen että niin sanotut tavanomaisemmat metsästyskiväärit tai ampumaurheilussa käytettävät kiväärit ja aseet eivät ole niin sanotusti maalitauluna tässä

tämä ei ole markkinahäiriö

tämä kriisi suomalaiselle tuottajalle koko elintarvikeketjulle johtuu siitä että euroopan unioni ja venäjä ovat ikään kuin kauppasodan kaltaisessa tilanteessa jossa euroopan unioni on tehnyt solidaarisesti yksimielisiä päätöksiä ja mielestäni silloin meillä on oikeus vaatia solidaarisuutta myöskin suomea ja suomalaisia tuottajia kohtaan tässä tilanteessa

sitten mitä tulee näihin turvallisuuskysymyksiin lienee aivan selvää että kun ihmisiä tulee maailman pahimmista kriisipesäkkeistä joissa on sodittu vuosia tai vuosikymmeniä tähän liittyy myöskin turvallisuusriskejä mitenkään niitä liioittelematta mutta ne toteamalla ja me kyllä teemme ja muun muassa meidän suojelupoliisimme tekee töitä tämän eteen

edelleen haluan jotta kuvaan sitä tunnelmaa vain todeta sen että useissa puheenvuoroissa neuvostossa tuotiin esille että pariisin iskussa käytetyistä aseista suuri osa oli deaktivoituja aseita jotka oli otettu uudelleen käyttöön

tämä työ jatkuu ensi viikolla taas seuraavassa maatalousneuvoston kokouksessa mutta vääntö on kovaa koska lähes jokainen maa kokee itsekin kärsivänsä tästä mutta meillä on kyllä faktat puolellamme

tämä on todella kokonaisuus jossa se ensimmäinen ja tärkein asia on se että autetaan todella ihmisiä siellä paikan päällä jotta he voisivat pysyä kotonaan ja näillä pakolaisleireillä

se tukee ennen kaikkea sitä telakkaa uuden laivatilauksen hakemisessa myöskin valtion mahdolliset alustilaukset auttavat näitä telakoita

tämä taustaksi siksi jotta ymmärretään miksi keskisen euroopan maat ja itse asiassa laajalla rintamalla maat ajavat tätä asedirektiiviä tällä hetkellä erittäin voimakkaasti eteenpäin

seuraava vaihe on se että meillä pitää olla voimakkaita eu toimia joilla nämä ihmiset jotka ovat liikkeellä ohjautuvat turvallisille ja laillisille reiteille ja kun he tulevat euroopan rajalle niin siellä on eun lipun alla toimivia niin sanottuja hot spot vastaanottokeskuksia joissa heidät otetaan vastaan ja heidät tutkitaan ovatko he turvapaikkaprosessin ansainneet

millaisia keinoja hallituksella on käytössään tulevan vuoden aikana jotta voimme auttaa ja tukea näitä verkoston yrityksiä suuntaamaan tuotantoaan uudella tavalla tekemään investointeja löytämään uusia asiakkaita

kolmas vaihe on sitten se että kun heistä kuitenkin monet tulevat nykyään ihan alusta lähtien määränpäänä suomi niin me pystymme täällä kotimaassa hallitsemaan prosessin ja auttamaan ihmisiä jotka ovat avun tarpeessa mutta myöskin tehokkaasti löytämään nimenomaan ne avun tarpeessa olevat niiden joukosta jotka eivät ole niin välittömästi avun tarpeessa

tämä jälkimmäinen kysymys en ihan siitä päässyt ymmärrykseen mutta lähtökohta on se että suomessa kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa arvoisesti

arvoisa puhemies

ensinnäkin minusta suojelupoliisi teki vastuullista työtä siinä että he päivittivät turvallisuusarvionsa ja oikeastaan varmaan toteavat sen minkä suomalaiset pystyvät itsekin aistimaan että kun on näin suuri laajamittainen maahanmuutto niin se aiheuttaa myöskin turvallisuuteen liittyviä uhkia

suojelupoliisin määrärahoja lisättiin jo tälle vuodelle samoin poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten jotta me pystymme vastaamaan turvapaikanhakijoiden suureen määrään ja hallitsemaan sitä

niin tämä kuntien vapaaehtoisuus

myönnän me kävimme läpi sen onko meillä mahdollisuus tämän kovimman paineen alla kuntia velvoittaa perustamaan vastaanottokeskuksia ja tähän tuli oikeuskanslerilta selkeä kannanotto että se ei suomen lain mukaisesti ole mahdollista

eilisen päivän aikana meidän ministeriössä toimiva kriisiryhmä löysi yhdessä paikallisten kanssa ratkaisuja joilla saatiin ouluun uusia vastaanottokeskuspaikkoja joilla pystytään huolehtimaan inhimillisemmistä olosuhteista

tehdään ennalta ehkäisevää työtä siinä että pyritään löytämään tapoja lisätä vuoropuhelua maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten kanssa

mitä tulee näihin resursseihin laajemmin niin hallitus on jo aikaisemmassa lisätalousarviossa lisännyt määrärahoja ja tulee myöskin seuraavassa lisätalousarviossa lisäämään nimenomaan poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten resursseja

mutta jos kunnan alueella on joku muu toimija joka haluaa perustaa sinne tiloihinsa vastaanottokeskuksen niin silloin meillä on mahdollisuus toimia

tehdään sitä turvallisuusviranomaisten kesken kukin omissa rooleissaan mutta myöskin suomalaiset järjestöt ja yksittäiset kansalaiset tekevät todella arvokasta työtä

mutta minusta tämä asia ja tämä tulokulma jonka otitte esille on äärimmäisen tärkeä koska minusta rikoksen uhrin heti alusta lähtien oikeanlainen huostaanotto ja kohtelu on aivan keskeinen osa tätä rikosten selvittämistä ja oikeusvaltiota